isotooppisin yhdeksän ja antakoon kun yksi yksi poissa kahdeksan eduskunta on hyväksynyt miten

edustaja ensi kertaa

ostari on torstaina puhemies vallata edustaja kallen tekemiä

ensin äänestetään timo kallin ehdotuksesta kaj turusen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies täällä

arvoisa puhemies

edustaja turun

pidämme tärkeänä että jatkossakin selontekoa valmistellaan parlamentaarisesti ja esitämme että tämä työ aloitetaan jo ensi vuoden lopulla hän piti tämän vuoden lopulla niin että selonteko voisi valmistua aikaisemmin kuin nyt on tapahtunut

on todella iso asia että nuoret jo varhaisessa vaiheessa oppisivat itse vaikuttamaan omiin asioihinsa ja pääsisivät näkemään miten tähän meidän päätöksentekoon pystyy jättämään oman käden jälkensä

erotuksen

toivonkin että tästä päästäisiin puhumaan kunnolla eikä niin että ministeri aina viimeksi esittää puheenvuoron jossa on väärä tieto opposition esityksistä

ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta timo kallin ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta kari uotilan ehdotuksesta

on tehty odotukset yksi viisitoista joten joudumme

arvio perustui miesten eduksi numerosta

äänestyksissä

kansainvälinen talouskriisi ja arvoisat edustajat ja arvoisat ministerit edellisten hallitusten toiminta ei nyt enää riitä selitykseksi kaikille niille ongelmille joiden edessä olemme

sopu viisi viisi ja akolme deseitsemän eyk posy seitsemäns kutoivat miehen uk

lintuja inspiroi tus kaksitoista

asta kettunen kannatti

meillä on hyviä kokemuksia monista kunnista joissa on perustettu nuorisovaltuustoja väyläksi nuorten useimmiten tietysti kouluikäisten äänen näkymiselle ja jotta he näkevät mitä kunnissa päätöksenteossa tapahtuu ja saavat myös mahdollisuuden vaikuttaa ja se on viety jopa niin että näillä valtuustoilla on keskeisissä lautakunnissa edustus

sitten olisi rehellistä sanoa että ne jotka ovat tähän suorastaan rohkaisseet ja sitä vaatineet vastaavat myös laskun maksamisesta eivätkä tule tänne syyllistämään kuntapäättäjiä tai kuntalaisia eivätkä pane tätä laskua kuntien kannettavaksi että palveluja leikataan

pitempi arvostelun premier tuskaisen ja kuusien vast

tuskin muste arvoisa puhemies kannattanut ja teen esityksen sataseitsemän

hallituksen talouspolitiikassa on seitsemän ja aito kuusi viisi rico seitsemän osku torrokset miten voisinkaan miten työjaosto kettusen vkuusi ei perustu

vinentiä ostoon lernerius kolmekymmentä ei

edustaja maijala sukuelimistä nosti uotila prosa puhemiesten ehdotukseen satakuusikymmentäkuusi ja kalle yhden osapuolen niskanen risto mustajärvi ja osa puhemiesten ehdotuksen satakuusikymmentä sääennuste yritti arvoisa puhemies kannalta hyvistä karimäki on kysymys työsuhde voi jatkua milloin vain kuusitoista kierrosta kun välissä edustaa karimäki arvoisa

toivomme että tälle parlamentaariselle työlle ja siellä saavutettavalle yksimielisyydelle annetaan kulloisessakin hallituksessa täysi arvostus

kalusteyhtiö oli tehdä voimiskonetta

nimittäin tämä hallitus pystyi kyllä toteuttamaan tämän ison ennätyssuuren veronalennusohjelmansa kaiken laman ja julkisen talouden ankarien olosuhteiden aikana

kohonnut yhdeksi ja antakoon nyt yhdeksän yksi tyhjä poissa kaksikymmentä eduskunta

ryhmä kaksi jaa ääntä kaksikymmentäyksi eija kotka seitsemän tyhjää poissa yhdeksän s books

puhemiesten esityksen

jo edustaja kokko karvosen voimistava versio tour tekee kalustekettunen kertoi nesteen esityksen satayhdeksän

äänestyksessä

oliko tähän keskusteluun halua ottaa osaa

olkaa hyvä

muun muassa espoossa on tämmöinen tilanne

minusta rush rvo niskanen pystyi pirttilahti pari sivua pistein satayksitoista piste nolla nolla arto puhemies kannata

hallitus on tehnyt yhtäaikaisen ratkaisun sekä uusiutuvan energiatuotannon erityisesti tuulen ja bioenergian käytön vauhdittamisesta hiilen käytön alasajosta ja päästöttömän ydinenergian käytön lisäämisestä

hallituksen toimin pelasteta saati sen antamaa turvaa paranneta

nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

hyvä katsoa valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää seurusäänestyksen ja jos ei voittoon kun eduskunta on antanut

alkuperäinen kysymys koski alueellistamista

voimme

isin kaksi ja entä kun kahdeksan yksi tyhjä poissa kahdeksan osku torrokset miten osankaan työllistä lisääntynyt ilman että rakenteellisiin ongelmiin on kyetty puuttumaan ja myös miten emu kansankaan miten teosta mustajärven yhdeksi

hallituksella oli mahdollisuus tehdä elvytyksessään todellisia suoraan työllisyyteen vaikuttavia päätöksiä jos se olisi käyttänyt tämän veronalennuksiin menneen liikkumatilansa toisin

salo viisi kuusi ja antakoon kuusi hippos seitsemän eduskunta hyväksyy myytin

yrityksen numero satakuusikymmentäyhdeksän mustan suuhun varaosapuolen niskan pistotulpan pääosin puhemiesten ehdotukseen sataseitsemänkymmentä kokko arvelee huimiskanava pystyy turun woimamiesten ehdotuksen muodostaa se typistämistä suuhun on sukua niskanen tutustui pirttilahti arto poimi esteisiin

sillä on myös maanpuolustuksellisia vaikutuksia ennen muuta sitä kautta kuinka iso reservi meillä on käytössä ja millä tavalla maata pystytään vaikeissa oloissa puolustamaan

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

tutki satakaksitoista

myönnän vielä tähän keskusteluun puheenvuorot edustajille tiilikainen elomaa mustajärvi uotila ja saarakkala ja viimeiseksi kärnä

rusin puhemiesten eduksi numero satakaksitoista teosta hongisto sanoo

energiaratkaisujen kovat reunaehdot tulevat välttämättömyydestä pysäyttää ilmastonmuutos rajoittaa radikaalisti ilmakehään siirtyvien kasvihuonekaasujen määrää ja tähän liittyen välttämättömyydestä siirtyä uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden käyttöön

tässä joukossa joka aktiivipalveluksen jälkeen jatkaa tärkeissä tehtävissä reservissä kantajoukko tietenkin on upseerikoulutuksen saaneet henkilöt ja olisi hyvä kertoa tästä asiasta

esityksessä seitsemän kaksi piste nolla tdi arto kuin niskaan ja mustonen voimistelee tucson sataseitsemänkymmentä kolttosten yritti olla puhemies kannata

äänestyksen

sata komiteassa tehtiin työtä melkein kolme vuotta

suomen yhdeksi ja antakoon nyt kuusi ja yksi tyhjä poissa kaksi kolme ts port

iskun kaksi ja andy konkariksineen ja taposen ykseys paikaksi on myyty mutta piti yllä toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

ehkä tässä vaiheessa on syytä todeta että meillä on käsittelyssä siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta suomen ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä rikosrekisterilain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

äänestyksessä avattu sataseitsemäntoista ja häntä seitsemänkymmentäkolme

yhdistyneiden kymmenen kahdeksan sekä ehdotukset viidestäkymmenestä yhdeksän

pyyntöjä arvostelun linjat yhdeksänkymmentä ei kyllä

risto

sota kahdeksan yksi ääntä yksitoista y busy seitsemäns kun panokset miten muka

alussa puhemiesten ehdotuksesta seitsemänkymmentäneljä stevecon arvoisa puhemies kannatan hevosten pirttilahti varapuhemiesten esityksen sataseitsemän viistosti alatalo alkoi mies kannon nokalle arvoille puhemiesten erotuksen

sota kuusikymmentä ja häntä kaksi kuusi riikkaksi tyhjiä poissa seitsemän osku torrokset miten muka sekaan liityntäjohdosta muster verotuskohde veneilijöitä

äänestyksen

arvoisa puhemies

useisiin eri energialähteisiin perustuva tuotantomalli takaa mahdollisimman häiriöttömän energiansaannin antaa mahdollisuuden hyödyntää eri energialähteiden uusia innovaatioita ja takaa osaltaan kohtuuhintaisen energiansaannin tulevaisuutta niin kotitalouksille kuin yrityksille

sopanen kolme ja häntä kommentoi neliö yksi tyhjä poissa kaksi yksi uskonto on osa

käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö on yksi nyt tarvitaan laki edusta sisällöstä keskustelu

asia on loppuunkäsitelty

näin ollen

tänään olemme vakavien olennaisten kysymysten äärellä

tänään kansakuntaamme kuitenkin uhkaa aito ja vakava kansan kahtiajako jako menestyjiin ja niihin jotka jäävät bonusten optioiden ja kasvavien pääomatulojen ulkopuolelle

ylempi arvostelun joel yhdeksän yksi ricky

arvoisat

zone kympillä ääntä neljäkymmentäviisi pois yhdeksäntoista eduskunta hyväksy

jos törmäsi perä puolesta lämpimästi

seuraavaksi mennään puhujalistaan

soitto on kuusikymmentä ja häntä kaksi neljä eli kolme tyyli on poissa kahdeksan eduskunta hyväksyi hytin osakkaana minkä johdosta muster viruskohde viisi ei

miten estää viimeisten kahden vuoden aikana nähdyn finanssikriisin toistuminen miten rakentaa vahvat terveet julkiset taloudet puskuriksi suhdannevaihteluihin ja mitkä ovat eun oikeita periaatteita olemmeko siirtyneet tämmöiseen hämärään yhteisvastuun aikaan jolloin yhden luotot ovat toisten murheita

hivenen helpompi tiedot ja erittäin tiivis paikkapaikoin myös raskas syksy on nyt

äänestyksessä on annettu

se siis koskee sitä kysymystä saavatko vapaassa länsimaassa palkansaajat ja työnantajat sopia palkoistaan vai onko niin että edustaja satonen ministeri stubb ja ministeri lindström päättävät palkkaleikkaukset

meillä on tässä ministeripuheenvuoroja pyydetty mutta tämä pääministerin vastaus näyttää herättävän sen verran haluja jatkaa keskustelua että otamme ne ministeripuheenvuorot hetken kuluttua

ja jos